lisäksi tätä jatkokäsittelylupaa määritellään niin että myös sellaisissa tapauksissa joissa virallinen syyttäjä ja asianomistaja haluaisivat jatkolupaa kyseessä pitäisi olla sellainen tapaus että valitus koskee rikosta josta ei ole syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta

näin näistä jatkokäsittelylupaa koskevista kolmesta tapauksesta tämä keskimmäinen eli rikosasioita koskeva jatkokäsittelylupa on nyt se asia joka minua tässä eniten nyppii

nyt on huoli siitä että tämä yhteiskuntasopimus on muuttumassa sellaiseksi kiristysruuviksi jossa jo valmiiksi hallitus menee toisen osapuolen puolelle ja tältä osin ei voi pelata tällaista tuomaripeliä jossa hallitus ottaa näin vahvan kannan jo etukäteen siihen miten yhteiskuntasopimus saadaan aikaan

me olemme esittäneet että meidän pitäisi katsoa sitä euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemättä lisäpöytäkirjaa jonka artiklan kappaleessa mainitaan siitä minkälaisia tulkintoja vähäisten ja vakavampien rikosten erottelussa voidaan tehdä

sen takia on tuomittavaa se että palkansaajat ovat ainoita jotka ovat mukana yhteiskuntasopimuksessa myös niin että he joutuvat olemaan talkoissa osallisina vaan kyllä myös työnantajilla pitää olla tiukempi paketti

siltä osin minusta se sdpn tarjous että maltillisesti hallitus nyt peruisi tämän kiristysruuvin ja avoimelta pöydältä jalkapallokentän keskiviivalta lähdettäisiin tätä yhteiskuntasopimusta synnyttämään on reilu nöyrä ja oikeudenmukainen pyyntö ja vielä kannattaa harkita kun täällä on kaksi ministeriäkin salissa että näin voitaisiin menetellä

näin ollen minä ainakin henkilökohtaisesti katson että teon josta on tuomittu ehdottomaan vankeuteen pitäisi olla jo niin vakava rikos että sellaisen rikosepäilyn kohdistuttua tekijään siitä pitäisi saada kuitenkin jatkossa valittaa

nyt nämä teidän kauniisti kehumanne uudistukset ovat osoittautuneetkin juustohöyläämiseksi ja pahimmaksi laatuaan koska te myönnätte että osaamistasoa voidaan laskea kaikilla koulutusasteilla

mutta valiokunnan enemmistö päätyi sille kannalle että eroa ehdolliseen ja ehdottomaan tuomioon ei haluttu tehdä

arvoisa puhemies

minusta tämä on todella iso juttu että me täällä hyväksyisimme sen että varhaiskasvatuksesta on varaa tehdä sellaista kasvatusta johon eivät osallistu kaikki lapset enää jatkossa tai sen että me laskemme maisteritasoa kanditasoon tässä yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

nimittäin tässä käveltiin perustuslakivaliokunnan kannan yli mennen tullen perustuslakivaliokunta kun tutki lausunnossaan tätä seikkaa

perustuslakivaliokunta käsitteli tämän lakiesityksen yhteydessä lakiesitykseen liittyviä perustuslaillisia haasteita

ne ovat niin isoja arvovalintoja että olette omalla toiminnallanne osoittaneet sen että kahtiajako syvenee

lakivaliokunta sai siis viestin perustuslakivaliokunnasta että ehdottomat vankeusrangaistukset pitäisi sulkea tämän enemmistön kannan ulkopuolelle

te ette sitoutuneet peruskoulun yhteisesti parlamentaarisesti tehtyyn uudistustyöhön vaan olette leikanneet kaikki peruskoulun kehittämisrahat kaikki tasa arvoa tukevat elementit pois peruskoulusta toisin kuin yhdessä parlamentaarisesti sovittiin

perustuslakivaliokunta totesi että tähän lakiesitykseen liittyy myöskin arvio ryhmäkokoasiasta jonka hallitus oli omalla asetuksenantovaltuudella vienyt valtioneuvostossa läpi niin että eduskunta näihin ryhmäkokoihin ei sitten voisi ottaa kantaa

näin ollen arvoisa puhemies totean että jatkokäsittelylupa tarvittaisiin ehdottomasti niissä tapauksissa jotka ovat opposition vastalauseen mukaisia

perustuslakivaliokunta totesi että tämän lakiesityksen yhteydessä on käynyt ilmi että tähän liittyvät nämä ryhmäkoot ja ne on tuotava eduskunnan päätettäväksi lainsäädännöllä niin kuin vanhuspalvelulain mitoituksen osalta viime hallituskaudella tiedettiin että joudutaan tekemään

sitten vielä toisena näkökulmana haluan esittää että tähän koko prosessiinhan hallitus lähti siitä että on katsottu että meidän oikeudenkäymiskaarta on muutettava siksi että meidän oikeutemme ovat ruuhkautuneita

tältä osalta olemme nyt tilanteessa jossa hallitus hallituspuolueiden kansanedustajien tuella on tänään puskemassa läpi sellaisen säästölain jonka vaikutuksia joudutaan vasta myöhemmin arvioimaan

kyllä minun mielestäni olisi pitänyt lähteä tätä vyyhtiä purkamaan jostain muusta päästä kuin siitä että me muutamme ihmisten valitusoikeutta näistä tuomioista

tämän myöntääkin sivistysvaliokunta omassa mietinnössään jossa sivistysvaliokunta toteaa että näitä esiin tulleita ongelmia tarkastellaan myöhemmin

arvoisa puhemies

niitä tarkastellaan siis sitten kun ryhmäkokoasetuksen muuttaminen lainsäädännöllä sitovaksi tullaan eduskunnassa käsittelemään

söderman on tehnyt erittäin kannatettavan lakialoitteen siitä että me olisimme ottaneet nämä kaikki uudet mahdollisuudet käyttöön tuomioistuinkäsittelyssä

nämä kuuluisat winston churchillin sanat ovat olleet tänäänkin varsin ahkerassa käytössä sillä tänään hallituspuolueiden kansanedustajat erityisesti keskustasta ja perussuomalaisista ovat kirjoittaneet historiaa uudelleen

valitettavasti kuitenkin tämä lakialoitteessa esitetty käsitys siitä että todistelutarkoituksessa kuultujen henkilöiden lausunnoista voitaisiin tehdä kuva ja äänitallenne jota sitten myöhemmin hovissa voitaisiin käyttää uskottavuusarvioinnin perusteena ei valitettavasti ottanut tulta alleen

yksi isoin eduskunnan puolueista on itse asiassa liikennepuolue jonka jäseninä toimivat hyvin laajasti eri ryhmien kansanedustajat

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa tulee hyvin selkeästi julki se että valiokunta on hyvän työn tehnyt siinä että tätä digitaalista tulevaisuutta on katsottu joka kulmasta

minä kysyn nyt kyllä vaan minkälaiseen tilanteeseen me joudumme jos me täällä vielä vuoden ihmettelemme että näitä uusia keinoja ei oteta käyttöön niin kuin on otettu esimerkiksi ruotsissa

yhteistä meille liikennepuolueen kansanedustajille on se että me uskomme siihen että yksistään markkinaehtoisella liikennepolitiikalla ei pysty suomea hoitamaan

jos joku ajattelee että kyllä kunnat tietävät tarkkaan että näin ei tulla lapsia kohtelemaan niin viime hallituskauden lopulla teetettiin opetusministeriössä selvitys ottavatko suomen suurimmat kunnat tämäntyyppisen osapäivälasten erilaisen mitoituksen käyttöön ja sen selvityksen valossa selvisi silloisille hallituskumppaneille että me joudumme törmäämään tähän mitoitukseen joka on osapäivälasten ja kokopäivälasten osalta erilainen

minusta on ollut hienoa se että eduskunnassa tämä liikennepuolue on ollut niin vahva että me emme ole luovuttaneet myöskään tilanteissa joissa liikennettä ei ole ollut helppo järjestää alueille missä sitä markkinaehtoisesti ei synny

minulla omatunto koputtaa siitä että me kyllä olemme valmiita rajaamaan muutoksenhakua mutta samaan aikaan me emme olleet valmiita tekemään mitään todellista jotta nämä oikeudenkäymiskaaret oikeasti lyhentyisivät

mutta on myös katsottu liiketoiminnan edellytyksiä ja tämä radiolupakeskustelu liittyy juuri siihen että meidän pitäisi pystyä suomalaisessa viestintäpolitiikassa tekemään sitä mitä ihmiset tilaavat

siksi jaan samalla kyllä sen huolen kannattaako riidellä siitä mitä ennen on tapahtunut vai keskittyä tulevaan

ja haluan teille sanoa että minusta on kyllä pyhäinhäväistys että mitään muuta todellista ei saatu aikaan kuin se että perusoikeuksia rajattiin

siksi on tärkeää että hallituskumppanit olisivat ottaneet kantaa siihen onko teille esitetty kaikki tähän lainsäädäntöön liittyvät asiat joiden sellaisinaan pitäisi olla tämän lainsäädännön eteenpäinviemisessä tutkittuja

sen takia on tärkeätä että kun me tiedämme että nämä kotimaiset paikalliset sisällöt ovat tärkeitä meidän pitäisi pystyä ohjaamaan myöskin meidän viestintäpolitiikkaa siihen suuntaan että me arvostamme sitä kansalaisten tahtotilaa

siltä osin uskon että äskeisen pään äskeisen aavistan sääkshillin jatkoa sille tähän sopii jatko äskeiselle winston churchillin sananparrelle joka viisaasti muistuttaa meitä siitä että jos käymme riitelemään menneisyydestä ja nykyisyydestä saamme todeta hävinneemme tulevaisuuden

arvoisa puhemies

kyllä akateemisen maailman kanssa tehty yhteistyö on ollut vähän vähemmän ruusuista vaikka edellä edustaja lauslahti niin totesikin

ja minusta tässä lainsäädäntöpaketissa nyt puututaan niihin tiettyihin keskeisiin asioihin jo ja nytten kehitettävää jää koska meillä on tulossa näitä toimilupakierroksia maakunnallisia kierroksia

huonosta valmistelusta kertoo se että hallituspuolueille on tullut yllätyksenä että näitä päivähoitoon liittyviä ryhmäkokoja ei voinutkaan valtioneuvostoasetuksella päättää vaan ne on tuotava nyt eduskunnan päätettäväksi

millä tavalla me ylipäänsä siihen kokonaisuuteen pureudummekaan niin minä toivoisin että me voisimme kun me valiokunnan kanssa tapaamme nyt ottaa huolimatta siitä että on tarkoitus tietysti olla tyytyväinen myöskin jo tehtyyn työhön näitä uusia asioita esille

tässä toisen vaiheen käsittelyssä jota on luvattu mutta ei kuitenkaan ministerin suulla ole vahvistettu on kysymys ja aion olla tarkoitukset tarkoituksena muuttaa kolmea asiaa

mutta siltäkin osalta näen hyödyllisenä sen että oppositiossa on laadittu välikysymys yleisesti liikennepolitiikasta siitä onko vapaa kilpailu se ainoa tie jolla suomalaista liikennepolitiikkaa voidaan viedä jatkossa eteenpäin

toisaalta tässä oli hyviä esimerkkejä siitä että on myös muita lainsäädäntöjä jotka liittyvät meidän lainsäädäntöön ja joita nyt tähän pakettiin ei otettu koska hallitusohjelman rajaus oli selvä ja yksiselitteinen

minä olen erityisen huolissani siitä miten me tämän vision voimme kirkastaa siitä mitä suomalaisella liikennepolitiikalla jatkossa lähdettäisiin tavoittelemaan

sitä kautta nämä tekijänoikeuskysymykset jäivät sinne kulttuuriministerin tontille mutta me voimme niihin palata kansanedustaja alatalon kanssa vielä erikseen

silloin kävin esittelevänä ministerinä kysymässä keskustalta ja perussuomalaisilta olisivatko he olleet valmiita tulemaan mukaan talkoisiin jossa koko eduskunnan porukalla oltaisiin voitu laatia tiekartta siihen miten ryhmäkokoja voidaan tässä valtakunnassa varhaiskasvatuksessa pienentää

olen sitä mieltä että ministerin aloittama hanke tämän liikenteen lainsäädännön kokoamiseksi yhden kaaren alle on kannatettava

ei käy että hallitus tulee tänne saliin kolmeksi tunniksi keskustelemaan välikysymyksestä ja jättää hallituksen vastauksen ja kertoo että lisää rahaa on tulossa lisäpanostus niin kuin ministeri totesi mutta selviääkin että tämä rahahan on otettu opintotukijärjestelmästä suoraan

me kannatamme sitä siitä syystä että me kokeilimme jo viime hallituskaudella viestinnän kokoamista tällaisen yhden yksinkertaistetun kaaren alle mikä on hyödyllistä

mutta yllättävää oli se että silloisista oppositiopuolueista vihreät ja vasemmistoliitto olivat halukkaita tulemaan mukaan mutta keskusta ja perussuomalaiset päättivät että heitä ei tämä työ kiinnosta

arvoisa puhemies

ja aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan vain todeta että minusta on hienoa että tämä iso linja tulevaisuuden suhteen on valiokunnalla hyvin tiedossa ja hallussa ja halu nähdä maailma sellaisena että me lainsäädännöllisesti pystymme ponnistamaan kohti uusia digitaalisia mahdollisuuksia on otettu vakavasti

mutta se mitä me menetämme on tämän perinteisen liikennepoliittisen selonteon nimissä isompi laajempi keskustelu siitä miten resurssit ja tavoitteet laitetaan yhteen

tämä on aivan poskettoman käsittämätön leikkaus minkä te teette

jatkan tällä yleiskielellä arvoisa puhemies eli siinä saattaa olla porin kielenkin vivahteita mutta yritän kuitenkin puuttua vielä joihinkin asioihin

tällä hallituskaudella on ollut aivan selkeää että elämme tempputalkoitten aikaa työllisyyden hoidossa

on todella sääli että me olemme nyt siinä tilanteessa että näitä ryhmäkokoja merkittävästi isonnetaan ja samalla subjektiivista päivähoito oikeutta rajoitetaan ja se kuva joka meille varhaiskasvatuksesta syntyy on hyvin erilainen kuva kuin se johon suomessa on aikaisemmin uskottu

arvoisa puhemies

koulutus on petetty

minusta tämä keskustelu tänään on ollut hyvää siksi että me olemme päässeet keskustelemaan ylipäänsäkin kieltenopetuksesta kouluissa ja huomaamaan että tämän päivän haaste ehkä enemmänkin yksittäisten kielten opetusten sijasta on se miten me asioita opetamme tulevaisuuden sukupolvelle

minusta on erittäin tärkeätä tänään puhua siitä olemmeko me uskomassa siihen että keisarille voidaan pukea tällä tavalla uudet vaatteet kuin tänään on puettu

yksi esimerkki on tämä mikä tässä nostettiin jo esiin multicastingista mutta on paljon mahdollisuuksia ja meidän pitää pystyä ne ottamaan niillä sanoilla millä pirttilahti lipponen ja monet muut teistä täällä kävivät keskustelua näistä uusista kuvista mitä maailmassa on

haluan vielä kerran todeta että tämä hallituksen politiikka talouden osalta on epäonnistunutta ja oppositiolla on oma vaihtoehto joka lähti aivan toisilta perusteilta

me olemme uskoneet että myös iltapäivisin tapahtuu varhaiskasvatusta että varhaiskasvatus on siis hoidon hoivan ja pedagogiikan yhdistelmä ja näin ei nyt tapahdu

eli käytännössä lähtökohta on kaiketi se että olemme tulleet tulokseen jossa me joudumme uusimaan myöskin työtapojamme jotta nuoret sitten innostuisivat oppimaan entistä paremmin

mutta myös täytyy sanoa että edustaja jokisella oli hyvä kommentti siitä että tässähän tehtiin valtavan iso palvelus myöskin nykyisille liiketoiminnan harjoittajille koska vanhat luvat eivät menneet kaupan

esimerkiksi ennen vaaleja kun puhuimme henkilöliikenteen kilpailuttamisesta esimerkkinä nyt tähän junaan

nyt kuitenkin ministeri te kerroitte omassa puheessanne vähän kuin moitteen sijassa että työllistämiseen jäi käyttämättä määrärahoja

minusta on aika uskomatonta jos puoli on jo hallitusohjelmaneuvotteluissa näin vahvasti valittu ja kyllä täällä sitten kritiikillekin on sijaa ja toivon todella että tämä palkansaajaporukka tämän huomaa koska tällaista yhteiskuntasopimusta emme kyllä kannata jossa valmiiksi ollaan jo toisen puolella

ja minusta se on todella iso juttu ja suuri suuri ojennus liiketoiminnalle tällä hetkellä että jää monesti alleviivaamatta tässä yhteiskunnassa on jouduttu tekemään valtavia säästöjä että suuri suuri ojennus liiketoiminnalle tällä hetkellä mutta siihen ei lähdetty edes talouspoliittisista syistä vaan viestintäpoliittisesti tämä palveli sitä isoa linjaa joka meillä on jo aikaisemmin valittu

minä haluan vielä tuoda sen teille tietoon että tämän lainsäädännön valmistelussa muutettiin myös sitä mikä on osapäivälasten mitoitus

se tarkoittaa sitä että meillä on mahdollisuus käyttää uutta teknologiaa enemmän hyväksemme vähän uudenlaisia tapoja herättää innostusta kieltenopiskeluun koska tosiasiassa se haaste joka meillä on purtavana on se että yksilöiden väliset erot ja asenteet kehittyvät erilaisiin oppiaineisiin ja niissä ilmeneviin vaikeuksiin tai sitten onnistumisiin jo kouluiässä ja varsin varhaisella luokka asteella

heidän päätoteamuksensa oli eduskunnan pöytäkirjasta kun

junakeskusteluun perussuomalaisten eriävä mielipide lähti siitä että on todettava että suomessa henkilöjunaliikenteen vapauttaminen johtaisi perussuomalaisten näkemyksen mukaan niin sanottuun kermankuorintailmiöön jossa kilpailun myötä markkinoille tulleet pienet ja ketterät toimijat keskittyvät muutamille tuottoisimmille rataosuuksille ja valtiollinen vr joutuu hoitamaan huonommin kannattavia rataosuuksia viime kädessä veronmaksajien piikkiin

tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden käsittelyn yhteydessä ei ole otettu kantaa siihen mitä ovat nämä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksen piiriin tulleet lapset joiden päivä onkin neljätuntinen

aina olen teitä arvostanut ja arvostan jatkossakin mutta penkokaa ihmeessä nämä vanhat luvut myös esiin nimittäin me olemme aika pitkään jumpanneet myös näitä sote lukuja

tältä osin on kiinnostavaa tietää milloin puututaan näihin epäkohtiin joita on tullut esille tässä lakiesittelyssä ja tässä valmistelussa josta erittäin monet asiantuntijat voi sanoa että jopa kuntaliitto joka on perinteisesti tätä kannattanut ovat todenneet että säästöä ei tule

no keskustakaan ei sen erilaisempia linjauksia ole tehnyt

aivan samalla tavalla myös keskustan viimeisessä eriävässä mielipiteessä budjettimietintöön keskusta lähti viime kaudella juuri tästä samasta oletuksesta

itse pitkällä tähtäimellä kannatan kaikkia niitä aloitteita jotka lähtevät siitä että me voisimme kieltä opettaa jo paljon aikaisemmin kuin nyt tällä hetkellä me sitä teemme

tähän varmasti puhemies on kiteytyksenä hyvä sanoa abraham lincolnin vanha viisaus jossa sanotaan että kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa ja joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa

siksi minusta on todella sääli että ministeriltä viedään rahat siis liikenneministeriltähän vietiin ostoliikenteen rahat ja sitä ei poliittisesti priorisoitu hallituskumppaneissa tärkeäksi enkä yhtään ihmettele että ministerillä on ainoa toivo selittää nyt tämä ilmiö siitä että keisarilla ei ole vaatteita sillä että uudet vaatteet puetaan tämän markkinaehtoisen liikennepolitiikan nimissä päälle

on tosi tärkeää että näissä asioissa ollaan oikeilla asioilla liikkeellä

arvoisa puhemies

no samaan aikaan iso haaste on myös se mitä ollaan pohdittu erityyppisen asiantuntijaryhmän taholla miten me voisimme ruotsin kielen opetuksen laajuutta ja opetusjärjestelyitä tässä ajassa vähän freesata

mutta minä ymmärrän tämän politiikan tekemisen näkökulmasta että ollaan tilanteessa jossa vapaa kilpailu antaa ikään kuin nyt roolituksen sille ja tämä markkinaehtoisuus siihen että on aloitettu aivan uudenlaista politiikkaa

arvoisa puhemies

sitten keskustelua käydään itse asiasta tietenkin eli vapaaehtoisuutta vai pakollisuutta

kyllä tietysti koko siinä isossa kuvassa tarvitaan myöskin suomalaisessa kouluelämässä aineita jotka eivät ole vapaaehtoisia

mutta on tärkeätä muistaa että meillä on historiallisia syitä miksi myös ruotsin kieli on ollut mukana tässä pakollisessa repertuaarissa

mutta minusta on tärkeää että suomessa jatkossakin opiskellaan monia kieliä koska meillä on myös ilmeiset syyt miksi ruotsin kieli on yksi kielistä joita suomalaisessa yhteiskunnassa on arvostettu ja tarvittu ei ainoa

ja haluan ehkä päättää puhemies niihin sanoihin että minä uskon että se että mitä aikaisemmassa vaiheessa jo päiväkoti iässä me voisimme antaa kielikylpyjä erilaisissa kielissä antaisi lapsille aivan toisenlaisia valmiuksia

kannatan myös sitä isoa kuvaa että mitä varhaisemmin aloitetaan ja mitä isommalla repertuaarilla jopa maailman muillakin kielillä joita suomessa vähän puhutaan niin sitä parempi

myös päiväkodissa iso haaste on varhaiskasvatuksen kehittämisessä se että mitä jos sittenkin tällä yhteiskunnalla olisi varaa katsoa että kielikylpyjäkin pitää siellä sun

yleisradion aikoinaan keskeisenä tehtävänä vaikkei sitä varmaan niin ääneen sanottukaan oli kansan sivistäminen myös siinä että tuli urheilua ja vähän viihdettäkin jotta sitten tuli myös asiaohjelmaa

sitä kautta kansan sivistäminen on ollut yksi suomalaisista hienoimmista keksinnöistä eikä se kuulu vain koululaitokselle vaan erityisesti viestintävälineet ovat sitä tehtävää varten aina jalostettuja

anteeksi täällä yhden sillä ole

meidän on tärkeää pitää huolta siitä että meillä säilyy monialainen moniääninen lehdistö meillä säilyy monialainen media tässäkin murroksessa jossa me olemme

paha veri sen kolmas asia voi myös neuvostoehdokkaita pitäisi siellä päin tarkastusvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausuntonsa viimeistään yhdeksästoista yhdeksättä kaksituhattaneljätoista

tämä on minusta se iso juttu että tässä on myös isossa kuvassa kansan sivistämisestä kuitenkin kysymys koska miljoona suomalaista yhä on ilman digitaalisia kansalaistaitoja

yleiskeskustelun päättymistä

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotusten sisällön mietinnön muka

haluan nyt ottaa tähän tärkeään asiaan myöskin kantaa koska on tärkeää että kaikki edustajat tässäkin salissa heräävät nyt siihen onko meillä ensi vuonna kolmannen sektorin työllistämisapua ollenkaan tarjolla

tämä on erityinen kysymys kunnille koska kuntien sakkomaksut uhkaavat kasvaa merkittävästi ensi vuonna jos me otamme käyttöön ainakin tämän de minimis käytännön

toivonkin nyt että kaikki kansanedustajat vaikutamme siihen että löytyy sopiva ratkaisu kun tämä lokakuussa sitten tulee eduskuntaan

minä kiitän ministeri rehulaa rehellisyydestä siinä että kun nyt puhutaan miljardeista eikä miljoonista niin kuin ennen siis sadoista miljoonista niin aste ero on aika suuri ja on hyvä että vielä perehdytte näihin näin

mutta sitä ei selitä muuksi myöskään se tosiasia että sote puolelle on myöskin suunniteltu leikkauksia ja tietenkään nyt vielä tässä vaiheessa emme voi tietää mitkä luvut ovat sisässä ja mitkä ulkona siinä todellisessa arvioinnissa ovatko siellä samat luvut vai eri luvut mutta luotan siihen että tämä asia on hyvissä käsissä ja otatte siitä kopin että selvitätte näitä lukuja